eun ja usan vapaakauppasopimusneuvottelut ovat tärkeässä vaiheessa ja niin sanottu loppurutistus on edessä ja neuvotteluissa toivottavasti edetään

vastuu ikäihmisten hoivayksiköistä on aina kunnilla ja valtiolla

omaisten tehtävänä ei ole paikata vajaata henkilöstömitoitusta mutta silti lähimmäisenrakkaus on tarpeen

yksi meidän tärkeimpiä ykn kumppaniorganisaatioita ja tälläkin hetkellä vaikka olemme joutuneet rahoitusta vähentämään olemme kymmenenneksi suurin rahoittaja unfpan työssä

tästä syystä kokoomus haluaa että vammaisille luodaan pysyvä palkkatuki jotta heidän työllistymistään helpotetaan

viranomainen ei voi korvata läheistä ihmistä

yksi tärkeä asia on tietenkin se minkälaisen kohtelun ylipäänsä maataloustuotteiden osalta herkät tuotteet tulevat saamaan mutta tältä osin elintarviketurvallisuuden osalta ei ole huolta sillä eun markkinoilla olevien tuotteiden on jatkossa täytettävä eun vaatimukset ja sitä kautta elintarviketurvallisuuden taso ei heikkene

arvoisa rouva puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä jakaa ministeri risikon aiheellisen huolen siitä että toimivan hoitosuhteen päättyminen aiheuttaa paljon epävarmuutta

eli siinä mielessä haluaisin kertoa tämän että tämä on korkealla samoin kuin un womenin toiminta joka omalla tavallaan myös tukee tämäntyyppisiä naisten oikeuksia vaikka se ei suoranaisesti ole heidän ensimmäinen kohteensa mutta kaikki naisten oikeuksien hyväksi tehtävä työ tukee myös varmasti tätä seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämistä

surua ja huolta aiheutuu nyt erityisesti niille reumasäätiön sairaalan potilaille jotka eivät vielä tiedä miten heidän hoitonsa jatkossa järjestetään

myöskään gmo tuotteista ei tässä neuvotella

työnantajien on entistä paremmin huolehdittava työntekijöidensä hyvinvoinnista

samaten kun puhutaan ylipäätänsä terveyteen turvallisuuteen kuluttajansuojaan ympäristöön liittyvistä standardeista niin näissä eu on asettanut riman hyvin korkealle eli sitä tasoa ei tulla heikentämään

tämä ei varmasti ole noussut tässä riittävän hyvin esille ja se on edelleen sellainen kanava tehdä vahvasti kehitysyhteistyötä eu jäsenmaiden kesken jossa meillä on parannettavaa

arvoisa puhemies

esimerkiksi juuri vaikeaa lastenreumaa sairastavat ovat pieni mutta erittäin tärkeä potilasryhmä jota reumasäätiön sairaala on pystynyt palvelemaan poikkeuksellisen hyvin

sitten huomaan että jo eu tasolla kauppa ja kehitysyhteistyö on lisääntynyt koko ajan ja se tuo myös lisäarvoa sille koska sillä pystytään näitä kehitysmaiden tavoitteita että työpaikkoja syntyisi lisää vahvemmin myös eun keinoin lisäämään

reumahoitoa ja kuntoutusta koordinoivien tahojen sosiaali ja terveysministeriön sairaanhoitopiirien ja kansaneläkelaitoksen on oltava reumapotilaiden ja heidän läheistensä tukena

viimeisenä keinona tarvittaisiin pakkohoitoa

valtiovarainministeri jyrki katainen sanoi viime toukokuussa kreikka tuesta päätettäessä että euroopan talouden vakautta haetaan tukitoimin joiden ainoana päämääränä on suomalaisten hyvinvointi

arvoisa puhemies

mitä hallitus tekee päihderiippuvaisten äitien lasten terveys ja kehitysongelmien vähentämiseksi

vastuullisten päätösten tekeminen ei ole helppoa

olisi ollut kivaa ja helppoakin mennä virran mukana huutelemaan että itsepähän ovat asiansa sotkeneet hoitakoot sotkunsa ei kuulu meille

omaishoitajien sijaisavun saantia parannetaan ja pyritään luomaan myös sisällöllisesti mielekästä sijaishoitoa kuten lomituspalveluita kotona tai perhehoidossa

mutta se mitä haluan tässä yhteydessä sanoa on että tämä uusi leikkaus ei tarkoita kehitysyhteistyövarojen laskua nykytason alle

kansanedustajamme arto satosen laki aloitteen pohjalta selvitetään myös mahdollisuutta hoitovapaajärjestelmän kehittämiseen työn ja omaishoidon paremmaksi yhteensovittamiseksi

jotkut täällä halusivat uuden laman

nyt tämä nousu pikkasen loivenee mutta edelleen tämä taso tulee olemaan tulevien vuosien aikana korkeammalla kuin tänä vuonna

ministeri katainen on kertonut miettineensä kreikka ja irlanti pakettien kohdalla tarkkaan mikä on suomalaiselle ihmiselle suomalaiselle kotitaloudelle ja suomalaiselle yritykselle paras vaihtoehto

kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttääkin että omaishoidon tuki siirretään kelan vastuulle jotta kuntien epätasaiset tukikäytännöt yhtenäistyvät

reumatautien hoitoa järjestettiin uudella tavalla ja reumasäätiöltä tilattujen palveluiden määrä kääntyi laskuun osaamisen vahvistuttua muualla suomessa

vastuunkanto tuottaa hedelmää

kansainvälisen talouskehityksen äkkipysähtyminen ei ole meidän syytämme mutta se että kasvun veturit pidettiin pysähdyksestä huolimatta käynnissä on elvytystoimien ja euroopan vakaudesta huolehtimisen ansiota

nivelreuman lääkehoito sekä varhainen taudin määritys ovat vähentäneet uusien reumapotilaiden pitkäaikaisen sairaalahoidon ja reumakirurgian tarvetta

kuopiossa pyörii yhessä immeisiks projektista alkanut avoin päiväkeskustoiminta jolla tarjotaan ikäihmisten omaehtoiselle harrastamiselle puitteet

se ei vaikuta meidän humanitääriseen rahoitukseen ja toinen jota haluan suojella tässäkin yhteydessä ja tässä yhteydessä erityisesti on suomalaiset kansalaisjärjestöt

koska reumasäätiön sairaalan tuottamien palveluiden kysyntä on vähentynyt sen toimintaedellytykset ovat heikenneet merkittävästi pidemmän ajan kuluessa

ikäihmiset eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä jota hoidetaan pitkäaikaishoivassa vaan on myös paljon heitä jotka selviytyvät itsenäisesti matkustelevat ja ovat aktiivisia aivan viimeisiin vuosiin asti

arvoisa puhemies

tämä on erittäin hyvä kysymys

rehellisyys on sitä että toimitaan niin kuin puhutaan ja sitä että esitetään asiat totuudenmukaisesti ei kauniita kuvia maalaten tai uhkakuvia luoden

reumasäätiön toiminnan loppuminen ei kuitenkaan pyyhi pois säätiön kunniakasta historiaa eikä reumatutkimus suomesta lopu vaan jatkuu ja kehittyy muun muassa yliopistosairaaloiden kautta

päijät hämeessä on puolestaan ikäihmisten palvelukeskus palvelusantra joka toimii yhteistyössä yksityisen julkisen ja kolmannen sektorin kesken

me emme lietso perusteettomia pelkoja tuloerojen kasvusta vaan teemme töitä sen eteen että tuloerot eivät kasva

hoitotulokset ovat suomessa huippuluokkaa ja asiantuntijamme ovat tutkimustyössä maailman kärkeä ja tähän on luotava edellytykset myös jatkossa

tämän hallituskauden tulokset puhuvat puolestaan

me ulkoministeriössä tällä hetkellä teemme työtä sen eteen että nimenomaan näiltä alueilta syyrian lähialueilta afrikan sarven kriisialueiden läheltä pakolaisleirien olosuhteista esimerkiksi siellä käynnissä olevista hankkeista joilla peruspalveluja tai koulutusta naisille ja tytöille järjestetään ei jouduttaisi leikkaamaan

nyt tulee erityisesti keskittyä niihin potilaisiin jotka tarvitsevat tukea hoitojen siirtyessä ja valitettavasti osin myös viivästyessä siirryttäessä toisiin palveluyksiköihin

ajoissa aloitetulla kuntoutuksella lääkinnällisellä hoidolla ja neuvonnalla on pystytty lisäämään laadukkaita kotona asumisen vuosia ja siirtämään laitoshoidon alkamista

suomessa verotuksen progressio on maailman kireimpiä ja pysyy sellaisena kokoomuksen kasvua luovan verolinjan myötä

olen pitänyt hyvin tärkeänä että siihen ei kohdistuisi leikkauksia siitäkin huolimatta että nämä leikkaukset kaiken kaikkiaan ovat kyllä valitettavan suuria

hyvillä ennakoivilla toimilla on kunnissa kyetty parantamaan ikäihmisten toimintakykyä merkittävästi ja vähentämään laitoshoivan nopeaa tarvetta ja tuomaan elämään virikkeitä

totuus on kuitenkin se että tällä vaalikaudella esimerkiksi kaikkein pienituloisimpien etuuksia on parannettu enemmän kuin neljän edellisen hallituskauden aikana yhteensä siis neljän hallituskauden jolloin mukana ovat olleet puolueet vasemmisto oppositiosta

kokoomuksen eduskuntaryhmä vetoaakin niin oman puolueensa edustajiin kuin muihinkin kuntapäättäjiin että jo löydetyistä hyvistä käytännöistä pidetään kiinni myös vaikean taloustilanteen aikana

on huolehdittava siitä etteivät reumaa sairastavat syrjäydy työelämästä taudin hoitamattomuuden vuoksi jos työkykyä ja halua kuitenkin on

alun pitäen kun lakia on suunniteltu on ollut tärkeätä että ikäihmisten toimintakykyä pystytään edistämään ja ennalta ehkäiseviä palveluja parannetaan

tässä selonteossa on erinomaisen hyvin nostettu tärkeitä asioita esille mutta vähälle huomiolle on jäänyt ulkoasiainvaliokunnankin mukaan naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta

onneksi sairaanhoitopiireistä on jo saatu tietoa siitä ettei potilaiden hoito vaarannu vaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen voidaan vastata

kun pulmien ennaltaehkäisyssä ja kunnollisen hoivan järjestämisessä säästetään säästö maksetaan raskaampana laitoshoivana tai erikoissairaanhoitona eikä se säästö saa johtaa vanhusten epäinhimilliseen kohteluun

reumasäätiön sairaalan tuli ja sairaanhoitopiirien tulee nyt järjestää potilaille neuvontapalveluita

näissä oikeuskäytännöt ja tuomiot raiskauksista vaihtelevat ja rikoslain olisi paremmin vastattava tasa arvoa ja kansalaisten oikeustajua

tämä tapaus viimeistään osoittaa että seuranta on tarpeellista ja myös poliisin on oltava perillä siitä mitä nettiyhteisössä tapahtuu

kokoomuksen kanta on se että korjausta pitää tapahtua lasten toimeentulotuen kautta

arvoisa puhemies

kuntoutus voidaan aikuisreumaa sairastavien potilaiden osalta järjestää muissa kuntoutuslaitoksissa

on aika ihmeellistä että uhrin nuorella iällä ei välttämättä ole vaikutusta tuomioon tai että rikoslaissa uhrilta edellytetään fyysistä vastustamista mihin uhri harvoin vaarallisessa tilanteessa pystyy

arvoisa puhemies

tuleeko poliisin tehostettu nettiseuranta jatkumaan

uusi laki tai merkittäväkään rahanlisäys ei takaa kaikkien ikäihmisten hyvää hoivaa vaan tarvitaan monia samansuuntaisia toimia ja myötäelämisen kykyä